minusta edustaja sinnemäki oli ainoita joka puhui aivan oikein mistä siinä on kysymys

kysymys on työttömän perusturvan parantamisesta mutta on ylimitoitettua sanoa että tässä tehdään kautta aikojen historiallinen perusturvan parannus

se ei pidä paikkaansa

täällä jo edustaja kiviniemi päivällä kertoi mitä perusturvaan kuuluu muuta kuin alin työttömyyspäiväraha tai sitten työmarkkinatuki

se tarkoittaa muun muassa niitä alimpia sairauspäivärahoja ja alimpia vanhemmuuden päivärahoja

minä opponoin sitä

epäilen nimittäin niin että jos sitä ei olisi tehty niin tällä nykyhallituksella tässä tiukassa menokurissa ei olisi riittänyt rohkeutta tehdä tätä ratkaisua

eli sitä kautta saadaan ihmisille hengähdystaukoa sinne työuriin ja saadaan työttömiä ihmisiä myös saamaan sitä työkokemusta ja toimeentuloa ja toivon että tässä todellakin päästäisiin ratkaisuun

jos oikein hyvin kävisi niin se tulisi tämän tuloneuvottelutuloksen osana että vuorotteluvapaajärjestelmän korvaustaso sai

edustaja saa siipi poissa edustaja pietari jääskeläinen

arvoisa puhemies

hyvät edustajat

tässä kuulimme jaoston puheenjohtaja kankaanniemen kertovan että valtiovarainvaliokunnassa kunta ja terveysjaosto keskittyi erityisesti tähän kuntatalouteen ja tämä asettaa haasteita sille me digitalisaatioon ja olen lukenut tämän teidän kannanottonne mietinnön näiltä osin ja yhdyn siihen kyllä ihan täydellisesti

voittaminen olennaisesti kerrottu ne asiat mihin meidän tulee nyt tässä hallituksenkin puolelta ja koko eduskuntana ottaa kantaa

ensinnäkin kun tänä syksynä on kovasti käyty keskustelua näistä erilaisista säästöistä mitä hallituksen puolelta on tullut totean sen että nyt emme ole tehneet valtionosuusleikkauksia sinne kunnille ja se on merkittävä asia kaiken kaikkiaan

ja kun muutama viikko sitten tuli esille mitä kunnat tekevät omille veroprosenteilleen niin taisi olla että siinäkin on liian paljon pelkän säästöohjelman piirteet

itse toivoisin hallitukselta aitoa kymmeneen vuoteen ei ole niin vähäinen määrä nostanut veroprosentteja kuin nytten

mutta samalla toki totean heti että käräjäoikeuksissa ja hallinto oikeuksissa ensimmäisenä asian käsittelyasteena on riittävä osaaminen ja kyllä kuntien veroprosentit ovat aika tavalla katossa

itse näin selvä tulevaisuuden kehityskuvana sen että ei niitä kyllä ole varaa ollenkaan nostaakaan

totean sen että vaikka me täällä tekisimme minkälaisia päätöksiä kuntatalouden puolesta ja palveluitten puolesta niin siitä huolimatta ne isot perusratkaisut aina tehdään jokaisessa kunnassa

minusta ei voi ajatella niin että vain meillä olisi täällä vastuu siitä miten kunnat voivat ja miten kuntataloudessa kaiken kaikkiaan menee

tiedätte että meillä on hallituksen puolelta hallitusohjelmassa asetettu viisi reformia jotka kaikki liittyvät kuntiin erittäinkin olennaisesti tai ainakin neljä liittyy olennaisesti

kolmas on tulevaisuuden kunta asia ja neljäs tämä kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinta

ja kun täällä on tänäänkin puhuttu tästä parlamentaarisestakin valmistelusta niin totean sen että sekä tämän tulevaisuuden kunnan osalta että aluehallinnon uudistamisen osalta olemme asettamassa aivan tällä viikolla ensi viikolla tiedän että tässä oikeusministeriön pääluokassa haluan kiinnittää vielä ryhmissä tällä viikolla käsitellään jossakin kohtaa näitä esityksiä omia edustajia näihin parlamentaarisiin työryhmiin mutta ne tulisivat menemään eteenpäin

sitten ajattelin että sanon muutaman sanan tästä digitalisaatiosta josta on kannustinta juristeilla hoitaa tavallisten ihmisten hyvin kirjoitettu tähän mietintöön ja pidetään huoli siitä että oikeusturva ei myös yksilöity sitä vähän tarkemminkin mihin valiokunnan mielestä erityisesti pitäisi nyt kiinnittää huomiota

eli kansallisen palveluarkkitehtuurikokonaisuuden osalta palveluväylään sähköiseen identiteettiin tietoturvaan ja palvelunäkymien kehittämiseen ja ohjaukseen

muistelen että viimeksi viikko sitten täällä kyselytunnillakin käytiin keskustelua osittain tästä sähköisestä tunnistamisesta ja siitä että kun osalta puuttuuvat nämä pankkitunnukset niin miten tämä digitalisaatio voi kaiken kaikkiaan edetä

olisin kysynyt nyt oikeusministeristä ministeriltä olisi ollut paikalla että voidaanko suomeen meidän ei pidä katsoa digitalisaatiota ensisijaisesti järjestelmän näkökulmasta vaan meidän pitää katsoa sitä kansalaisnäkökulmasta eli tehdä mahdollisimman helposti käytettäviä järjestelmiä joilla ihmiset voivat toteuttaa niitä sähköisiä palveluita myös täällä julkisten palveluitten puolella ja riittävän helppokäyttöisesti

haluan tuoda tässä esille että suomen ratkaisu kun ollaan tehty tämä sähköinen tunnistaminen markkinaehtoisesti toisella tavalla kuin mitä virossa on tehty on itse asiassa modernimpi ratkaisu kuin mitä tuolla maamme eteläpuolella kaiken kaikkiaan on tehty

mutta samoin kuten tässä jo edellä tuli esille pitää huolehtia siitä että me haemme ne tukikeinot jotta se voidaan tehdä niille henkilöille joille tämä ei tule ajatella tuottavana toimintana vaan ole mahdollista syystä tai toisesta

mutta meidän on nyt pystyttävä nopeasti huolehtimaan siitä että ihmiset pääsevät tekemään tätä sähköistä tunnistautumista ja muutoksenhakutuomioistuinten työmäärää panostukset alempiin oikeusasteisiin nopeuttavat asioiden kokonaiskäsittelyaikaa sitten erittäin nopeasti myös huolehtimaan tästä valtuutuksesta jotta toinen ihminen voi tehdä niiden puolesta jotka eivät itse kykene

sisäisen turvallisuuden keskeisistä toimialoista hoitavien tämä haaste on paljon suurempi kuin meillä tähän asti kotouttamisen osalta on huolehdittava laajemmin katsottuna sisäinen turvallisuus ollut

mitä tulee näitten kustannusarviointien sekä näitten sosiaali ja terveyspalveluitten osalta ja koulutuspalveluitten osalta niin minä en pysty suoraan vastaamaan

mutta sitten minä haluan todeta sen että kun me julkistimme tässä viikko sitten nämä hallituksen linjaukset näiden turvapaikanhakijoiden osalta niin onhan ihan selvä että samalla tavalla meidän pitää täsmentää meidän kantojamme tähän kotouttamisasiaan

tämä haaste on niin paljon suurempi ja meille tulee esiin viikoittain käsittämättömiä

se on aivan olennaisimpia kysymyksiä koska meillä on kaksi itsehallintoaluetta on se kunta ja sitten on se uusi maakunnan tasoinen itsehallintoalue ja meidän pitää nyt tässä valmistelun tulevina kuukausina pohtia se mikä niitten välinen suhde on

ja edustaja kun tulee sieltä eksoten maailmasta jossa on jo tehty maakunnan tasolla tätä yhteistyötä niin hän tietää sen että se on äärimmäisen tärkeätä vaikka terveyspuolella että jos kunnalla on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä niin säilyy se yhteys myös sinne sosiaalipuolelle

kun henkilö oli tehnyt ilmoituksen pikaisesta valtion osalta totean sen että tässä on myös niin että valtiolla tulee olemaan tiukkaa ohjausta liittyen muun muassa tänne ict ja digitalisaatiopuoleen

ja minusta niin pitääkin olla koska täälläkin taisi olla edustaja karimäki joka kertoi siitä minkälaisia ongelmia meillä on ollut täällä ict ja digitalisaatiopuolella

poliisin paikalle saapumista niistä poliisia ei tulekaan ja se no valtiolta tulee todennäköisesti pääsääntöisesti myös näitten itsehallintoalueitten rahoitus jolloin meidän pitää sitten toisella puolella miettiä sitä mitä on se oikea itsehallinto niillä maakunnilla

ei voi olla että kaikki ohjataan valtiolta käsin ja valtio vielä rahoittaa ja siellä ei olisi mitään tehtävää

digitalisaation osalta vielä tuli muutamia puheenvuoroja ja haluan oikeastaan korjata jos sopii toivottavasti mietinnön tekijät eivät tykkää huonoa ja vähän täsmentäisin niiltä osin kun täällä tuli tämä kansallinen palveluarkkitehtuuri

kun on sanottu että niille nyt on viisi miljoonaa vai tähän sisäisen turvallisuuden edistämiseen eli käyttää eri tavoin kannan me olemme viroa jäljessä siinä

me olemme ottaneet virolta tämän x road ratkaisun ja se ei tule olemaan se vitonen vaan kutonen niin että itse asiassa mennään ilmeisesti tässä kohtaa jopa edelle viron toteuttamismallia

minä en kerkiä kaikkiin tietenkään vastaamaan pitemmällä aikavälillä kuitenkin jää tästä hyvästä esityksestä huolimatta on nähtävis kuten tuossa mutta sanon muutamaan vielä

täällä kulmuni kysyi ja joku muukin kysyi tämän kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinnan osalta

se työ ei ole ollut helppo mutta näen kuitenkin että ne vakinaisten meillähän on siinä kunnianhimoinen tavoite että tämän vuoden loppuun mennessä meillä on toimenpideohjelma

tulemme sen osalta sitten varmaan tammikuun loppupuolella kunhan nyt tässä muutama viikko vähän on hiottu ja käyty joululomilla ulos kaiken kaikkiaan

emu maissa hätäkeskuspalvelut ovat aivan keskeinen kesken asia kannan kyllä huolta sitten mihinkähän minä vielä kerkiäisin vastata no vielä tästä kritiikistä liittyen tähän digitalisaatioon minä sanon että näin on ollut mutta se kapa eli kansallinen palveluarkkitehtuuri ja uudet linjaukset nyt tulevat kyllä tätä pienentämään

pitää vain aivan lopuksi ne muutama sana jo palokunnista ja otan esille tämän soten jossa on valtavan iso merkitys sillä että me pystymme yhteensovittamaan näitä järjestelmiä ja myös siten että yksityiset toimijat tulevat siihen samaan järjestelmään mukaan

arvoisa puhemies

itse asiassa on täysin oikein että tavoitellaan sitä että laitoshoitoa vähennettäisiin eli terveyskeskusten pitkäaikaista vuodeosastohoitoa ja myös vanhainkotien hoitoa

lisäksi ihmettelen kyllä sitä että kun hallitus on tästä tiedottanut ja tämä asia on ollut noin reilun vuoden verran esillä niin tämä ei ole ollut oikeassa valossa esillä ja ei ole tuotu esiin sitä että samaan aikaan pitäisi pystyä lisäämään tehostettua palveluasumista ja niitä muita muotoja joilla korvataan laitoshoitoa tulevaisuudessa

eihän tietenkään voi olla niin että vietäisiin nyt laitoshoidossa olevia vanhuksia takaisin kotiin tai muihin hoitopaikkoihin vaan on kysymys siitä että tulevaisuudessa enemmän painopiste olisi avopalveluissa ja kotiin tuotavissa hoidoissa

me keskustassa epäilemme että kunnilla ei ole riittävästi varaa rahoittaa tätä vanhuspalvelulakia joka astui reilu vuosi sitten voimaan ja ei myöskään tehdä tätä rakennemuutosta mitä tässä esitetään

se tarkoittaa sitä että tehostetussa palveluasumisessa tarvitaan myös entistä enemmän henkilöstöresursseja

niin ikään arvelemme että meillä ei ole kehitetty suomessa riittävällä tavalla vanhusten yhteisöasumista ja sehän olisi erittäin tärkeätä jos laitoshoitoa aiotaan nyt vähentää

sitten muita asioita kotiin tuotaviin palveluihin on se että pitäisi samalla kun tehdään tällaista palvelurakenteen uudistamista kehittää sekä palveluseteliä että kotitalousvähennystä siten että ne vanhukset joilla on myös varaa itse kustantaa paremmin omia palveluitaan voisivat opetella jo aiemmassa vaiheessa tämän kotitalousvähennyksen käytön

yksi asia josta keskusta on ollut erittäin murheellinen tämän hallituskauden aikana on omaishoidon kehittämättä jättäminen

siitä jos muistan oikein on jopa hallitusohjelmassa kirjaus ja nyt eletään jo joulukuun puoltaväliä ja kohta tämä eduskuntakausi päättyy eikä ole näkynyt asiakasmaksulakia

arvoisa puhemies

olivatpa ne oppositiosta tai ihan mistä tahansa jos ne ovat fiksuja ehdotuksia työllistymisen edistämiseksi niin minusta hallituksella on velvollisuus jokainen ehdotus ottaa vakavasti ja tutkia voitaisiinko niin edetä

ja tulemme tulevan talven aikana tähän kokeilutoimintaan liittyen keräämään juuri työn vastaanottamista edistäviä kokeiluja ja menemään niissä eteenpäin

nyt kun nämä viime kuukaudet ovat olleet vaikeita kädestä suuhun menetelmällä toteutettavia näiden turvapaikanhakijoiden osalta niin meidän pitää nyt arvioida mitkä kotouttamisen osalta ovat ne parhaat keinot

minusta se on ollut hyvä lähtökohta että me emme niin sanotusti sijoita vaan että he jotka saavat meiltä oleskeluluvan sijoittuvat

ymmärrän inhimillisestä lähtökohdasta sen että jos ollaan samaa kansallisuutta hakeudutaan samaan paikkaan luulen että jos mekin olisimme jossakin muuallapäin maailmaa niin mekin toimisimme mutta silti ajattelen että pitää hakea ehkä jonkinlaisia keinoja joilla pystytään tasaamaan sitä että pelkästään suuret kaupungit eivät ole niitä joihinka tulee sitten maahanmuuttajia enemmän

että tämä on tosi iso kysymys

ja tähän liittyy myös kysymys siitä haluammeko me että itsehallintoalueet tulevat sellaisiksi että niillä on vain tarkasti lailla määrättyjä tehtäviä vai voiko olla että itsehallintoalueella on niin sanottua yleistä toimialaa

kunnillahan on yleistä toimialaa eli niitä asioita joita kunnat tekevät jotka eivät ole lakisääteisiä eli esimerkiksi elinkeinopolitiikan edistäminen

että meillä on monia asioita katsottavana mitä me niille maakunnille itsehallintoalueille kaiken kaikkiaan annamme

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan todeta sen että tätä katsastuslain uudistusta ei ole tehty hetken mielijohteesta vaan tätä on valmisteltu koko vaalikauden ajan ja on tehty yhteisiä selvityksiä yhdessä trafin ja trafia ennen olleen aken kanssa

toiseksi iso muutos josta varmaan täälläkin kohta keskustellaan on se että annettaisiin katsastustoimintalupa toimilupa katsastukseen autokorjaamoille ja vahinkotarkastusta tekeville yrityksille

haluan korostaa sitä että tällä uudistuksella tuodaan kuluttajalle kansalaiselle erityisesti henkilöauton haltijalle valinnanvapautta ja joustavuutta hankkia katsastus autolleen

voi viedä edelleenkin sinne niin sanotulle täysin riippumattomalle katsastusasemalle jossa on sitä raskasta ja kevyttä katsastusta edelleenkin olemassa

sitten korostan sitä että autokorjaamoilla ei pidä eikä tarvitse ostaa väistämättä koko pakettia korjaus ja sitten se katsastus vaan voi ostaa myös autokorjaamolta pelkän katsastuksen

haluan korostaa sitä että tässä on tämä palomuurin rakentaminen eli riippumattomuus erityisen tärkeätä

käyn nyt lyhyesti läpi ne asiat joilla pyritään takaamaan sitä että pystymme edelleenkin säilyttämään katsastustoiminnan laadukkaana ja riippumattomana toimintana

tästä huomasin esimerkiksi muutama päivä sitten että helsingin sanomissa yleisönosastolla kirjoitettiin että tässähän nyt sitten omat vaihtoautot menevät ihan ilman muuta läpi

haluan todeta myös sen että katsastava henkilö ei ole kuka tahansa automekaanikko vaan hän käyttää samalla tavalla hallintolain mukaista julkista valtaa kuin katsastajat käyttävät tälläkin hetkellä katsastaessaan autoja

eli trafi pitäisi julkista rekisteriä niistä katsastuspalveluista joita yritykset tarjoavat ja siellä näkyisivät myös hinnat eroteltuina autojen korjaustoiminnasta

tämä on minusta tärkeä asia että me haemme ihmisille mahdollisuuksia että he itse pystyvät valitsemaan sen missä he tekevät ja millä hinnalla

minun johtopäätökseni tähän loppuun on se että mikäli on epärehellinen korjaamo katsastaja yritys niin peli loppuu aika lyhyeen koska ei voi olla niin että ilman valvontaa voisi kovin pitkään harrastaa toimintaa vaan sitten seuraa jopa se toimiluvan menetys

minullekin a katsastus on osoittanut ja näyttänyt tällaisia kalvoja joissa näin on osoitettu mutta ei ole kerrottu minulle sitä miten siellä on esimerkiksi tämä valvonta järjestetty tai onko siellä julkinen hintarekisteri ynnä muuta

jokinen minusta oikealla tavalla toi esille sen että jos me eriytämme kevyen ja raskaan kaluston katsastuksen niin meidän samalla pitää antaa myös autokorjaamoille se

ja käytitte perusteluna sitä että sitä kautta voidaan myös syrjäisemmillä alueilla turvata se että on myös raskaan kaluston katsastustoimintaa

meillä on ongelma se että oikeastaan kaikilla katsastusasemilla ne käyttöasteet ovat aika pienet

melkein jokaisessa kylässä on joko tai tai sekä että raskaan kaluston korjaamo ja kevyen kaluston korjaamo joten voi olla että tulevaisuudessa kun tässä varmaan tulee tapahtumaan jonkinlaista rakennemuutosta tämä saattaa myös pelastaa sitä korjaamotoimintaa siellä harvaan asutuilla alueilla

pulliaisen muistelukseen että meillähän kaikilla lienee semmoinen vähän näkymätön yhteinen käsitys siitä että kaikki ei mennyt kyllä ihan oikein että semmoinen hiljainen olo on ja sitten ihmiset pikku hiljaa rupesivat ymmärtämään sen mitenkä se tällä tavalla hupsahti ja tällä tavalla nämä hinnat menivät

tuli semmoinen epäluottamus siihen miten tässä on toimittu

minun tehtäväni on ministerinä etsiä niitä keinoja joilla päästäisiin eteenpäin ja pystytään suomessa turvaamaan laadukas ja hyvä katsastustoiminta